toisaalta se voisi olla työllisyysapuraha jota maksettaisiin varsinaisten palkkatyöjaksojen välillä

hallitusohjelmassa toisaalta luvataan että parannetaan palkkatulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista ja samoin luvataan parantaa osittaista hoitorahaa ja työn ja perheen yhteensovittamista

ensimmäisessä mallissa tulotakuu korvaisi nykyisen kaltaisen apurahajärjestelmän ja toisessa täydentäisi sitä

miten asuntopolitiikalla voidaan saada asumisen hintaa alas

olisin kysynyt arvoisalta ministeriltä onko hallituksessa jo jollain tavalla kaavailtu sitä miten pienten lasten vanhempien osa aikatyötä voitaisiin tehdä nykyistä mahdollisemmaksi perheystävällisellä tavalla

ja tämän lisäksi tulee vielä lääke ja matkakorvausten leikkaus jota ei vielä voitu huomioida koska siitä ei ole esitystä

ihan lopuksi toistan vielä sen minkä toin jo aluksi esiin eli luovaa taloutta ei voi olla ilman taidetta ja sen tekijöitä

arvoisa puhemies

mitä te sanotte tähän tosiasiaan

länsi suomen lääninhallituksen antamassa selvityksessä oikeusasiamiehelle todetaan että yksityisten palveluntuottajien valvonta toimii paremmin kuin kunnallisten siitä syystä että yksityistä puolta on mahdollisuus paremmin sanktioida ääritapauksessa hoitoyksikkö voidaan jopa sulkea

kunnallisten laitosten kohdalla valvojan työkalut sen sijaan ovat vähäiset

tähän pitää saada muutos

tällä hetkellä vanhustenhuollon henkilöstömitoituksia ohjaa viime vuonna voimaan tullut ikäihmisten palvelujen laatusuositus jolla säädetään henkilökunnan minimimitoituksesta

useimmille ikäihmisille tärkeintä on mahdollisuus turvalliseen virikkeelliseen arkeen joka pitää sisällään mahdollisuuden ulkoiluun ja sosiaaliseen elämään

aivan liian vähän kiinnitetään huomiota vanhusten henkiseen jaksamiseen sen tukemiseen mistä kertovat myös suomessa murheellisen korkeat vanhusten itsemurhaluvut

kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta olisi tärkeää muistaa myöskin syrjäytymisen köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen ja niiden merkitys maan sisäiselle turvallisuudelle

kukaan ei jaksa työssään jos sitä ei ehdi tehdä hyvin jos kärsii jatkuvasta riittämättömyyden tunteesta tai joutuu pelkäämään potilaan turvallisuuden puolesta

herää esimerkiksi kysymys siitä miksei lähisuhdeväkivaltaa ja meidän riittämättömiä turvakotipaikkojamme huomioida tässä hallituksessa ja olisi kiinnostavaa tietää mitä hallitus aikoo niille tehdä

jos haluamme houkutella nuoria sukupolvia hoitoalalle hoitohenkilöstön hyvinvointiin ja alan työoloihin on välttämätöntä panostaa nykyistä paremmin

sen vuoksi haluan ministeri soinilta kysyä

esimerkiksi nuorten syrjäytymisestä on todettu että se on vakava ja monien tragedioiden taustalla oleva ongelma

ettekö todella muista että se käytäntö että valtion enemmistöomisteiset yhtiöt raportoivat verojäljestään pantiin täytäntöön nimenomaan vihreiden ministereiden pekka haaviston ja heidi hautalan kaudella viime hallituskaudella

esimerkiksi eilen illalla tuli televisiosta koskettava dokumentti jossa todettiin että kaikkien suomalaisten koulusurmien takana on koulukiusaaminen ja meillä on kuitenkin vakava pula esimerkiksi koulupsykologeista

ensinnäkin kaksi syytä tulee mieleen joista ensimmäinen on se että kohdistuessaan selkeästi yhteen kansanryhmään tämä laki olisi lähtökohdiltaan syrjivä ja sitten toiseksi se että perustuslaissa sanotaan että jokaisella ihmisellä on oikeus yrittää hankkia itselleen elämisen edellytyk set

suuntaa voi pitää oikeana siitä syystä että suurin osa ikääntyneistä myös haluaa asua kotona mieluummin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa kuin laitoksessa niin pitkään kuin se vain on mahdollista

tämän jälkeen kun vihreät olivat lähteneet viime kaudella hallituksesta istuva hallitus viime kaudella teki ohjeistuksen siitä miten raportointi tehdään ja tämä raportointi jäi valitettavasti hyvin puutteelliseksi

tämän raportoinnin korjaamista täydentämistä me vihreät olemme vaatineet sekä viime kaudella että nyt tällä kaudella

mitä vastaatte tähän

mutta ihan yleisenä kommenttina haluaisin sanoa tähän kun sanoitte että kerjääminen on ihmisarvoa alentavaa niin okei kysytään sitten mitä se ihmisyys on

pääministeri sipilä lupasitte että hallitus terävöittää toimintaansa siinä että valtio omisteisten yhtiöiden raportointia saataisiin paremmaksi mutta aiotteko todella toimia niin että luovutaan tästä olennaisuusperiaatteesta joka nykyisin ikään kuin estää sen että eri yhtiöiden tiedot olisivat vertailukelpoisia

voi hyvin sanoa että omaa ihmiskäsitystäni loukkaa yhtä lailla se että ikään kuin suljetaan oikeus toimeentuloon ikään kuin meidän perhepiirimme tai kansalaisuutemme ulkopuolelle

aiotteko vaatia täsmällistä seikkaperäistä maakohtaista raportointia joka mahdollistaisi sen minkä meille lupasitte eli sen että yhtiöt maksavat veronsa siihen maahan jossa ne toimivat ja että verojalanjälkeä todellakin pystytään seuraamaan nykyistä paremmin

usein jo itsekin ikääntyneellä omaishoitajalla on oltava mahdollisuus säännölliseen vapaaseen sekä fyysiseen ja henkiseen palautumiseen

palveluiden on oltava saavutettavissa kaupan kynnyksen yli on päästävä rollaattorilla lähiympäristön on oltava esteetön ja liikuntaesteiselle turvallinen

arvoisa puhemies

kehitysyhteistyön määrärahojen romahduttaminen alle kansainvälisten sopimusten on hyvin valitettavaa ja tulee varmasti vaikuttamaan suomen maineeseen

esimerkiksi unicefin lastenrahaston jättileikkauksilla on dramaattiset vaikutukset maailman köyhimpien lasten elämisen edellytyksille

uudet talot pitää suunnitella muunneltaviksi niin että vierekkäisiä asuntoja on mahdollista yhdistellä siten että eri sukupolvien on mahdollista asua lähellä toisiaan

annetaanko arvokasta kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille arvoa vai jääkö niille pelkkä konsultin rooli kun hallitus siirtää painopistettä yritysten tukemiseen

vihreät haluavat että suomalaisessa sosiaali ja terveydenhuollossa tehdään kokonaiskäännös kohti perustason vahvistamista ja ennaltaehkäisyä

onko ihmisoikeuksien edistäminen edelleen osa suomen kehitysyhteistyötä vai ovatko talouden ja yritysten intressit polkeneet ihmisoikeudet jalkoihinsa

vanhusväestön osalta tämä tarkoittaa sitä että tuetaan vanhusväestön toimintakykyä vireyttä ja mahdollisuutta viettää täyttä elämää osana muuta yhteisöä

miten suomi jatkossa toteuttaa kansainvälisiä harmaan talouden torjunnan toimia kun verovälttelyä tutkivilta kansalaisjärjestöiltä viedään nyt hallituksen toimesta toimintaedellytykset

vanhuus ei ole sairaus vaan

svenska krista

miten suomi on tässä mukana

vihreät ovat erittäin tyytyväisiä siihen että neuvotteluissa saatiin lisää määrärahoja vanhuspalveluiden parantamiseen ja omaishoitajien aseman parantamiseen

esimerkiksi se että kansainväliset firmat valtaavat hoiva ja hoitopalveluita todennäköisesti palvelut tätä kautta myös ennen pitkää kallistuvat verorahat karkaavat ulkomaille ja niin edelleen

olisi kiinnostavaa kuulla miten tästä laajasta näkökulmasta sosiaali ja terveysministeriössä katsotaan sitä miten terveyspalveluita pitäisi jatkossa kehittää ja ennen kaikkea miten monikanavaisuuden purku liittyy tähän kysymykseen

nythän kunnissa esimerkiksi makuutetaan vanhuksia ihan väärissä paikoissa sen vuoksi että kunnat välttelevät omaa vastuutaan vanhuksista ja yrittävät siirtää kustannuksia jonkun muun maksettavaksi mutta yhteiskunta ei tästä mitenkään hyödy

ministeri mäntylä on aivan turha puhua siitä että te haluatte eläkkeensaajat työelämään ja sitä kautta parantamaan omaa asemaansa

arvoisa puhemies

hallitus on tosiaan syönyt lupauksensa moneen kertaan

samaan aikaan te aiotte leikata sairauspäivärahoja niiltä ihmisiltä jotka nyt sairaina sinnittelevät vielä työelämässä

olen yhtä mieltä pääministeri sipilän kanssa siinä että meidän täytyy tehdä kaikkemme työllisyyden lisäämiseksi mutta eiliset työllisyysavaukset jättivät kyllä monta kysymystä auki

hallitus katsoo aiheelliseksi syyllistää ja kurittaa työttömiä vaikka meidän suurin ongelmamme on se että talous sakkaa ja työpaikkoja ei ole

miksi hallitus ei keskity työpaikkojen luomiseen vaan laittaa kaiken energiansa byrokratian lisäämiseen ja työttömien kyykyttämisen ja kyttäämisen lisäämiseen

arvoisa puhemies

lähivuosinakaan on tuskin odotettavissa kovin helppoja päätöksiä ja siksi on hyvä että täällä yhdessä käydään keskustelua siitä miten saadaan lisää rahaa valtion kassaan

vihreät olisivat esimerkiksi valmiita edelleen kiristämään pääomaveron progressiota mikä edistäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta ja olisimme samoin valmiita kiristämään kaivosveroa mikä taas ympäristön näkökulmasta olisi oikein ja samoin olisimme valmiita tinkimään yksityislääkäreiden kela korvauksista ja käyttämään saman rahan julkisen tervey denhuollon tukemiseen

painotitte voimakkaasti sitä että suomessa on perinteisesti pyritty koulutuksessa tasa arvoon ja että se on vahvasti linjattu myös tähän kesuun ja että tullaan tekemään selvitys siitä miten koulutuksellista tasa arvoa voidaan tulevaisuudessa vahvistaa

se on erittäin hyvä asia

tänään oli juuri helsingin sanomissa iso artikkeli siitä kuinka helsingissä valtaosa vanhemmista kannattaa sitä että peruskouluihin tulisi kiintiöt maahanmuuttajaoppilaista johon virkamies totesi että se rikkoo perusoikeuksia ja että jokaisella lapsella on oikeus valita oma lähikoulunsa

arvoisa valtiovarainministeri arvoisa pääministeri hallitus tunnusti tämän kun se perui osan eläkkeensaajiin kohdistamistaan kohtuuttomista leikkauksista

mutta nyt tosiasia esimerkiksi helsingissä on kuitenkin se että pienituloiset perheet ja maahanmuuttajavaltaiset perheet kasaantuvat samoille asuinalueille ja se rasittaa kouluja ja luo oppimiseroja lasten ja koulujen välille

eli se mahdollisuuksien tasa arvo jota suomessa on pyritty tarjoamaan ei enää riitä koska toisilla lapsilla ja alueilla on lähtökohtaisesti paljon heikommat lähtökohdat kuin tulisilla eli miten tulevassa autot toisilla

järkyttäviä leikkauspäätöksiä on saatu nähdä mutta koska te arvioitte politiikkatoimienne vaikutukset tavallisten lapsiperheiden asemaan ja pienituloisten ihmisten elämään

koska te kuuntelette asiantuntijoita

voitaisiinko teidän nähdäksenne tehdä tämmöinen valtionosuusuudistus että otettaisiin paremmin huomioon esimerkiksi juuri maahanmuuttajavaltaisuus ja nämä suurissa kaupungeissa helsingissä ja muualla tampereella ja turussa olevat ongelmat jotka luovat oppimiseroja ja alueellista epätasa arvoa koulujen välille

olen sitä mieltä että meillä on aivan erinomainen kulttuuriministeri joka kyllä ansaitsee eduskunnalta kaiken kiitoksen siitä miten pontevasti hän on pitänyt kulttuurin ja taiteen puolta tällä hallituskaudella

tämän hallituksen aikana on muun muassa moninkertaistettu taiteen määrärahat ja on toteutettu se että on parannettu taiteen ja tieteentekijöiden työttömyysturvaa on saatu aikaan apurahansaajien sosiaaliturva jota me luovan työn tekijät ehdimme ajaa kymmeniä vuosia

arvoisa puhemies

edustaja sipilä väitti ryhmäpuheessaan että hallituksen esitys ei sisällä yhtään uutta esitystä joka hyödyttäisi jollain tavalla teollisuuden tilannetta

mutta kuten tämä selonteko kertoo niin taidetta ja kulttuuria tehdään nykypäivänä hyvin voimakkaan ulkoisen tai kaupallisen paineen alla ja se tuli ilmi monissa näistä puheenvuoroista samoin kuin siinä torjuntavoitossa joka tällä hallituskaudella todellakin saatiin kun torjuttiin tämä työsuhdeolettama johon ministeri wallin viittasi

täytyy huomauttaa tähän että sipilän näkemys edustaa jokseenkin vanhanaikaista käsitystä siitä miten uutta taloutta ja työpaikkoja luodaan jos ajatellaan sitä millä tavalla esimerkiksi raideratkaisut hyödyttävät sitä että saadaan suuriin kaupunkeihin kohtuuhintaisia asuntoja ja ihmiset voivat muuttaa sinne missä työtä on tarjolla ja heillä on elämisen mahdollisuus

tässä selonteossa todetaan että luovan talouden edistämiseksi kulttuuripalveluja voidaan tulevaisuudessa yhä enemmän ulkoistaa ja julkinen tuki kohdentaa liiketaloudellisin perustein ylläpidettyyn toimintaan

arvoisa puhemies

lisätalousarvioon sisältyvä lisäpanostus nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja nuorten työttömyyden vähentämiseen on erittäin hyvä ja tarpeellinen panostus

itse pohdin kovasti sitä miksi ulkoistaminen on välttämätöntä mitä sillä tavoitellaan ja tarkoittaako tämä sitä että julkista tukea ikään kuin olisi tarpeen jatkossa kaventaa

on totta nimittäin se että suurin osa uusista työpaikoista syntyy nimenomaan pienyrityksiin ja siinä mielessä myös sosiaaliturvan huomioiminen on erittäin tärkeää

opiskelupaikoista on pulaa etenkin pääkaupunkiseudulla

rahastojen vakaus liittyy laajempaan kysymykseen siitä miten markkinoiden vakautta parannetaan tai pitäisi parantaa ja miten finanssikriisit jatkossa estetään

tätä keskustelua kun kuuntelee niin tulee selväksi se että vihreillä on paljon yhteisiä tavoitteita sosiaaliturvassa keskustapuolueen ja vasemmistoliiton ja myös perussuomalaisten kanssa

itse tein jo ennen nykyisen talouskriisin alkamista toimenpidealoitteen siitä että suomi aktiivisesti edistäisi valuutanvaihtoveron käyttöönottoa kansainvälisissä neuvotteluissa

mutta en voi mitenkään ymmärtää kokoomuksen riveistä jatkuvasti nousevaa työttömien köyhien ihmisten syyllistämistä

esimerkiksi valuutanvaihtoveron säätäminen ja erilaiset toimet markkinoiden vakauden lisäämiseksi ovat onneksi se kestävä tie jolle on alkanut löytyä ymmärrystä tällä hallituskaudella sekä opposition että hallituspuolueiden piiristä laajalti

keskustelu siitä miten voidaan parantaa pienituloisen työn kannattavuutta tai pienituloisten työssäkäynnin mahdollisuuksia on erittäin tervetullutta

hallitusohjelmassa luvataan että oppilashuoltoa parannetaan

yksi niistä on tämä lapsilisäleikkaus ja toisaalta sitten myös se että köyhimpien eläkeläisten eläkettä elikkä takuueläkettä ei nostettu vaan sen sijaan demarit valitsivat väärin kun pääsivät valitsemaan ja toteuttivat tämän eläketulovähennyksen

edustaja virtanen peräsi mielestäni aivan aiheellisesti perussuomalaisilta omaa ratkaisua siihen miten tämä käsillä oleva kysymys pitäisi ratkaista

joskus olisi virkistävää kuulla teiltä omia ratkaisuja tai ylipäätään keskustella siitä miten eri tavoin kysymykset voidaan ratkaista